viime vuonna kuitenkin jo huomattiin että sekä kaupallisille kalastajille että ilmoitukset kirjaavalle ely keskukselle saaliiden ilmoitusvelvollisuus on käytettävissä oleviin resursseihin nähden kohtuuttoman raskas eikä siitä ole vastaavaa hyötyä

mielestäni pienen lapsen kasvun turvaamiseksi on erittäin tärkeää mitä enemmän hän saa olla vanhempiensa kanssa varsinkin jos toinen vanhemmista on kotona

on myös tärkeää että koko maassa on yhteneväiset tulkinnat viranomaisilla koska tässä kohtaa on mahdollista käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tai sitten mielivaltaa

nykyisen ilmoitusvelvollisuuden arvioitiin aikaisemmin edesauttavan merialueiden kalastusalusrekisterin ja kaupallisista kalastajista pidettävän rekisterin ajan tasalla pysymistä koska ilmoitusvelvollisuus koskee kyseisiin rekistereihin merkittyjä kaupallisia kalastajia ja kalastusaluksia

vanhemmuutta ei voi ulkoistaa kuten edustaja niikko juuri äsken meille sanoi

kansalaisten oikeudet tulee turvata yhdenvertaisesti

kaupalliset kalastajat saavat edelleen halutessaan tehdä edellä mainittuja ilmoituksia myös niiltä kuukausilta joina he eivät ole kalastaneet mutta se ei ole enää jatkossa pakollista

yhtenä tärkeimpänä seikkana pitäisin liikenneturvallisuutta

kuten esityksessäkin mainitaan kalastuksen saalistietojen tarkkuus saattaa jatkossa heiketä jos kaupalliset kalastajat unohtavat antaa kuukausikohtaiset saalisilmoitukset myös niiltä kuukausilta joiden aikana he ovat kalastaneet

saalisilmoituksia parantaa osaltaan kuitenkin sähköinen ilmoitusjärjestelmä joka toivottavasti toimii paremmin kuin maaseutuvirasto mavin hyrrä järjestelmä

ilmoitukseen on liitettävä selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen

suhtaudun hieman kriittisesti myös led mainoslaitteiden käyttöön sekä niiden sijoitteluun

mainokset ovat kyllä tehokkaita mutta monesti vaarallisessa paikassa

olin silloin huolissani esimerkiksi siitä millä tavoin ulkomaisen ammatinharjoittajan eli tässä tapauksessa panostajan entisyys pystytään varmistamaan

arvoisa rouva puhemies

jo sitran toimintakertomuksesta saimme lukea että sitran tehtävä on edistää suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä

mutta kun kyseessä ovat tiettyjen maiden entiset kansalaiset niin näitä kyselyitä voi kyllä heidän suuntaansa lähettää mutta vastauksia ei koskaan heidän suunnastaan tule

tulevaisuus ei ole pelkästään sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa vaan meidän koko eduskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tehtävä

toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta huomioin vain resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osion

heillä voi olla hyvinkin paljon kokemusta räjähdysaineiden käsittelystä ja töissä saatu koulutus ja he haluaisivat jatkaa ammattiaan suomessa

onkin erittäin hienoa todeta että biotalous on hallitusohjelman kärkihankkeita

miten heidän aikaisempi syyllistymisensä esimerkiksi huumausainerikoksiin saadaan selvitetyksi

tämä luo ja tuo maakuntiin ihan erilaiset kehittymismahdollisuudet kuin aikaisemmin

kiertotalous on toimintakertomuksen mukaan hyvin suunniteltua taloutta missä materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu

arvoisa rouva puhemies

pykälä on erittäin selvä ja rikkomus todettavissa silloin kun se on tehty suomessa tai eu maassa mutta ei silloin kun teko tehdään eun ulkopuolella

esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä kehittää maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa

toimintakertomuksessa on ihan erikseen korostettu että kiertotalous on se moottori jolla talouskasvun ja hyvinvoinnin sopeuttaminen maapallon kantokykyyn tehdään

pidän esitystä perusteltuna ja nykytilaa selkeyttävänä koska edellä mainittu koulutuksen uudistustarve on tarkoituksenmukainen ja selkeyttää opetusta jatkossa

maanpuolustuskorkeakoululla ei ole yliopistoja vastaavaa itsehallintoa eikä se siksi ole ollut yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto vaikka tutkinnot on rakennettu bolognan julistuksen mukaisesti ja ne rinnastetaan yliopistoissa annettaviin tutkintoihin

tässä esityksessä ehdotetaan että puolustusvoimiin luodaan uudet apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeet

metsä ja biomassat ovat luonnonvara joka ei suomalaisen perinteikkään kestävän metsätalouden ansiosta hupene vaan kasvaa uudelleen

tämä on varsin odotettu uudistus

lainsäädännön eroilla on merkitystä esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden kannalta erityisesti nyt kun maahanmuutto on euroopassakin suurimmillaan

ehdotetuilla viroilla luodaan uusi porras tieteellisen tutkimustyön ja opetuksen virkarakenteeseen ja mahdollistetaan tutkijoille urapolun luominen maanpuolustuskorkeakouluun

onko työ maan alla vai maan päällä

tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla turvataan puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle

aikaisemmin tutkijan urapolun puuttuminen on vaikeuttanut tutkijoiden rekrytoimista maanpuolustuskorkeakouluun ja ylipäänsä vähentänyt sotatieteellisen tutkijauran houkuttelevuutta

tähän antaisi oman tukensa myös se että kemera lain mukaiset tuet maksettaisiin ajoissa

arvoisa puhemies

kotimaakunnassani pohjois karjalassa olemme jo reilun askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta ja nykyinen hallitusohjelma missä biotalous on nostettu kärkihankkeiden joukkoon edesauttaa maakuntaani

maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut suomessa yliopistostatuksella ja se järjestää ammatillisesti erikoistunutta korkeakoulutusta myös niin sanotuille siviileille

sinänsä aikaisemmalla koulutuksella ei ole paljon merkitystä koska suomessa panostajaksi pääsee ideaalitilanteessa vain panostajaksi sopiva riittävän koulutuksen saanut ja räjähteiden kanssa työskentelemään sopiva henkilö jonka entisyys on varmistettu

tarvitsemme maakuntiin biotalouden työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavia vientialoja

pidänkin erittäin hyvänä että edellä mainitun siviiliopiskelijan on jatkossakin mahdollista tietyin edellytyksin saada opintoja sotatieteiden kandidaatin tai maisterin opintojen laajuisesti

mielestäni panostajaksi ei pidä päästää henkilöä jonka rikostaustoja ei pystytä varmuudella toteamaan olipa hän suomalainen tai ulkomaalainen henkilö

on muistettava että maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on edelleen kouluttaa korkeatasoisia ja osaavia upseereita puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseeritehtäviin eikä tätä koulutusta mistään muualta suomessa ole saatavissa

siviiliopiskelijoita ei täten voi millään tavoin väheksyä päinvastoin he täydentävät aikaisemmalla työ ja koulutuskokemuksellaan maanpuolustuskorkeakoulusta saatua koulutusta

upseerikoulutuksen kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi hallituksen lakiehdotuksessa esitetään että vastuu kokonaisuuden ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta siirrettäisiin pääesikunnalta maanpuolustuskorkeakoululle

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

nyt ensimmäisen käsittelyn esitellä päivystyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana sosiaali terveysvaliokunnan mietintö kuusi päivää mäkiennätyksen

yleiskeskustelua yleiskeskustelu on päättyi

arvoisa rouva puhemies

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt olla nöyrä ja vanha varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdoteta niitä panna vireille toinen kuudetta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään ne

nollatuntisopimuksessa ei määritellä työtuntien määrää millään tavalla ja samantyyppistä työtä voidaan tehdä useissa kohteissa

mihin panna päälle toinen kuudetta pidettävä käsistä

kuitenkin vaikka toiminta tapahtuisi periaatteessa samalla työnimikkeellä työtehtävät kussakin työkohteessa voivat vaihdella suuresti

pääsääntöisesti nollatuntisopimuksia käyttävät vuokratyöfirmat jotka tuottavat palveluina esimerkiksi henkilökohtaista avustamista siivousta kotisairaanhoitoa lääkäripalveluita ensihoitoa vartiointia järjestyksenvalvontaa tai myyntitöitä

tekstiviesteissä lukee lyhyet kuvaukset kunkin kohteen työtehtävistä useimmiten tosin liian lyhyet jos tehtävästä työstä on olennaista saada mahdollisimman yksityiskohtainen kuva työn laadun ja turvallisuuden takaamiseksi

toisaalta joskus saattaa olla aikoja että työntekijän on otettava vastaan kaikki työ mitä saa koska hänellä kuitenkin on työsopimus eikä työvoimatoimisto maksa työttömyyskorvausta tai muutakaan tukea

firman kautta saa kuitenkin monipuolista kokemusta kyseisen alan töistä sillä useimmiten työntekijä työskentelee useammassa kohteessa viikon aikana

tämän nykyinen hallitus on nyt ymmärtänyt

arvoisa puhemies

kuten jo aikaisemmin kerroin on erittäin myönteistä että kehityspoliittinen selonteko ylipäänsä tehdään valtioneuvoston toimesta

toivon että tämä muuttaisi myös tuomioistuimien rangaistusten tuomitsemista siten että käytettäisiin myös muuta kuin rangaistuksen ensimmäistä kolmannesta

jokainen euro joka sijoitetaan kehitysmaissa naisten ja tyttöjen kouluttamiseen nopeuttaa yhteiskuntien vaurastumista perheiden hyvinvointia ja vähentää osaltaan väestönkasvua

arvoisa rouva puhemies

mielelläni itse panostan tähän vaikka ymmärrän hyvin ettei edes suomen panostus ole riittävää ja että puheiden saaminen käytännöksi on erittäin vaikeaa

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen

pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin luvanhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle

on parempi opettaa kasvattamaan viljaa kuin viedä sitä heille vuosikymmeniä

molemmista esimerkeistä on otettava opiksi

pidän hyvänä että kehitysapua suunnataan aiempaa enemmän pakotetun muuttoliikkeen lähtö vastaanotto ja kauttakulkumaihin

poliisilaitos voisi olla muu kuin luvanhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos

humanitaarisella avulla voidaan auttaa eniten apua tarvitsevia ja edesauttaa elinolosuhteiden parantamista pakolaisten lähtö ja lähimaissa

mielestäni myös deaktivoidut sarjatuliaseet voidaan tarkastaa poliisilaitoksella missä on ihan hyvin riittävä asiantuntemus

maahanmuuttokriisi on hyvin monimutkainen ilmiö jonka hillitsemiseksi vaikutetaan monella eri tasolla myös tällä suomen kehityspolitiikalla

ohje koskee aseen deaktivoinnin ja aseen osan toimintakelvottomaksi tekemisen suorittamista ja deaktivoinnin ja toimintakelvottomaksi tekemisen toteamista poliisilaitoksella

arvoisa rouva puhemies

olen eduskunnan kehityspoliittisen toimikunnan jäsen ja siinä roolissa tulen seuraamaan sitä että suomen kehityspolitiikka on vastuullista ja tuloksellista

osassa eu maita deaktivointiohjeet ovat vielä lapsenkengissä mistä kärsivät kaikki aseharrastajat myös muualla eussa ja myös suomessa

asedirektiivin mukaan ampuma aseena ei saa pitää esineitä jotka vastaavat ampuma aseen määritelmää mutta jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla

tahdon myös seurata sitä kuinka hallituksen painopistealue tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta tulee näkymään käytännössä sekä kuinka tavoite kehitysmaiden verojärjestelmien kehittämisestä tulee etenemään

asetuksen mukaan ampuma aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai yksityiset yksiköt tai ne henkilöt joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen

katsotaan ensin miten nämä hallituksen aloitteet lähtevät etenemään ja harkitaan sitten jatkossa täytyykö suomen kehityspolitiikkaa muuttaa edelleen

en kuitenkaan usko että palaisimme entiseen koska nyt on pärjättävä vähemmällä ja samalla ymmärrettävä ettemme voi koko maailmaa pelastaa vaikka niin haluaisimmekin

deaktivoinnissa varmistetaan että kaikki ampuma aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten ettei niitä voida poistaa asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksena tehdä ampuma aseesta uudelleen ampumakelpoinen